esitykseen sisältyy huomattava veropohjan laajennus kun yhtiölainaosuus tulee varainsiirtoveron kohteeksi

tilanteen selvä kiristyminen vaatii suomelta aktiivista tilanteen seurantaa sekä yhteistyötä eri maiden kanssa jotta kiristynyt tilanne saadaan normalisoitumaan rakentavan eri osapuolten välisen vuoropuhelun mahdollistavan ulkopolitiikan avulla

taantuman aikana hallitus on harjoittanut finanssipolitiikassaan linjaa jossa on keskitytty elvytystoimiin ja annettu suhdanneluonteisten menojen kasvaa

lienee perusteltua kysyä rikotaanko tällä valtionosuusuudistuksella perustuslaista johdettua rahoitusperiaatetta jonka mukaan valtion on osoitettava kunnille riittävä rahoitus niille annettujen tehtävien hoitamiseen

valtion solidium omistuksista monet ovat varsin globaalisti toimivia pörssiyhtiöitä joiden pääoman tuotto ja myös jaettu osinkotuotto ovat korkeita

veropohjan laajentaminen koskee nimenomaan asuntojen uudistuotantoa nimenomaan asunto osakkeiden uudistuotantoa joihin on yleensä sisältynyt koko kauppasummaan nähden merkittävä yhtiölainaosuus josta ei tähän asti ole tarvinnut maksaa varainsiirtoveroa

metsätilojen sukupolvenvaihdostilanne on hyvin huolestuttava varsinkin kun verohallinto on merkittävästi nostanut viime aikoina näitä käypiä arvoja joita suoraan sovelletaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin

pohdittaessa vakavasti solidiumissa olevien pörssiomistusten myyntiä joudutaan arvioimaan sitä saataisiinko myynnistä kertyvillä varoilla pitkällä tähtäyksellä muuta kautta suomeen parempi yhteenlaskettu panoskorvaus sekä pääoman tuotto että työllisyysvaikutukset huomioon ottaen

yritysten toimiessa ja käydessä kauppaa muiden valtioiden alueilla on luonnollista että myös normaali rakentava vuoropuhelu on kauppaa käyvien maiden kesken luontevaa

tämä varainsiirtoveropohjan laajennus on kaiken kaikkiaan varsin kyseenalainen toimenpide koska yhtiölaina on yhtiövelkaa eikä osakkeenomistaja ole siitä juridisesti vastuussa

valtiova rainvaliokunta painottaa mietinnössään että on arvioitava huolella missä vaiheessa elvytystoimet voidaan lopettaa vaarantamatta alkanutta talouskasvua

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tulee lakiesityksen toisessa käsittelyssä esittämään tämän hallituksen varainsiirtoverolain muutosta koskevan esityksen hylkäämistä

usein on käynyt niin että suomalainen yritys on jouduttu myymään turhan varhaisessa vaiheessa ulkomaille kun pääomat eivät ole riittäneet globaaleilla markkinoilla onnistumiseen

näiden lisäksi uutena vaikuttimena turvallisuuteen on kyberturvallisuus joka kuuluu sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alaan

hallitus on omalta osaltaan pyrkinyt vakauttamaan kuntataloutta esimerkiksi nostamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä korottamalla kiinteistöveron ala ja ylärajoja

verkossa sekä valtiolliset että ei valtiolliset toimijat voivat jakaa omia näkemyksiään tukevaa informaatiota kohdistetusti sekä erittäin tehokkaasti ja näin vaikuttaa haluamansa valtion kansalaisten näkemyksiin ja ohjata asenneilmapiiriä omia tarkoitusperiään palvelevaan suuntaan

kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeita tulisi myös pohtia

kunnat saavat tällä hetkellä osuutensa yhteisöveron tuotosta mutta yhteisöveron tuottoa on vaikea ennakoida sillä se on vahvasti sidoksissa talouden suhdanteisiin

jos tämä arvio pitää edes osin paikkansa nousee kyberturvallisuuden merkitys yhteiskuntamme turvallisuuden osana merkittävästi

arvoisa puhemies

ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko kertoo selkeästi että turvallisuustilanne myös suomen lähialueilla on muuttunut lyhyessä ajassa ja tilanne on selkeästi kiristynyt aiemmasta

uusia yrittäjiä tarvitaan kymmeniätuhansia lisää

arvoisa puhemies

työmarkkinoiden joustoja on lisättävä

lisätalousarvioesityksessä painotetaankin nuorisotyöttömyyden ehkäisyä

suomen tulee seurata tilannetta sekä olla mukana luomassa jännitteitä vähentävää keskusteluilmapiiriä eri maiden välille

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitteillä myös uusia metsäenergian tukimuotoja kuten pienpuun energiatuki muuttuva sähköntuotantotuki sekä pienten yhdistettyjen lämmön ja sähköntuotantolaitosten syöttötariffi

on tärkeää tehdä yhteistyötä sekä eun kautta että kahdenvälisesti alueella vaikuttavien eri valtioiden kanssa jotta osaltamme autamme itämeren alueen tilanteen normalisoitumisessa

talouskriisin myötä telakkateollisuuden tilauskanta on romahtanut

uusiutuvan energian velvoitepaketissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavasta budjettirahoituksesta on pidettävä huolta kaikissa olosuh teissa

tilauskannan ohuus on suuri riski telakkateollisuuden kannattavuudelle ja telakoiden tilanne vaikuttaa suoraan myös koko meriklusterin työllisyystilanteeseen

ammattitaitoisten tilintarkastajien riittävyys on avainkysymys sillä lähivuosina etenkin htm tilintarkastajia tulee jäämään eläkkeelle huomattava määrä

uusien tilintarkastajien rekrytoiminen ei ole aivan yksinkertaista sillä tilintarkastajien tutkintoa ja hyväksymistä koskevat tiukat säännökset vaikuttavat tilintarkastusammattilaisten määrään ja työmarkkinoilla tarjolla olevaan ammattiosaamiseen

esimerkiksi turun telakalla on tekeillä enää yksi alus loistoristeilijä joka valmistuu syksyllä

hallituksen aikoma liikenteen uudistus on osa laajempaa yhteiskunnan kehittämistä menettämämme kilpailukyvyn takaisin saamiseksi

tämän aluksen luovutuksen jälkeen työt loppuvat koko telakan henkilöstöltä

tällaisen tilanteen ei soisi toteutuvan

esimerkiksi raideliikenteen osalta suomi on euroopan viimeisiä maita joissa koko raideliikenne on monopoliasemassa olevan yhtiön hallinnassa

kht tilintarkastajia valvoo keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta ja htm tilintarkastajia valvovat vastaavasti kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat omalla toimialueellaan

uskon että kunnissa nämä päätökset pystytään varsin hyvin tekemään hyvin käytännöllisiä päätöksiä ja siellä on varmasti aivan riittävä osaaminen näihin päätöksiin

koska auktorisoituja tilintarkastajia valvotaan tarkasti tarvetta ikärajalle ei tämänkään vuoksi ole

avaamalla liikennettä kilpailulle tarjoamme uusille innovatiivisesti toimiville yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan markkinoille ja kehittää uusia yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palvelukonsepteja jolloin sama yritys saattaa toimia useammalla eri liikennealalla

tällä hetkellähän tilanne on se että kunnanhallitus voi vain puoltaa poikkeamislupaa ja on muuten sitten ihan voimaton ely keskusten virkamiesten suhteen

tällöin logistiikkapalvelun asiakkaat saavat mahdollisuuden ostaa koko tarvitsemansa logistiikkaketjun kilpailukykyisesti yhdeltä ja samalta toimittajalta

arvoisa puhemies

nyt tarvitaan työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä

kilpailun ansiosta yritykset kehittävät perustoimintaansa ja saavat mahdollisuuden kehittää kokonaan uudenlaisia toimintatapoja jolloin asiakas saa hyödyn edullisena hintana ja parantuneena palvelutasona

varustamojen ympäristöystävällisten alusinvestointien tukeminen on välttämätöntä jo senkin takia että pystymme täyttämään kansalliset liikenteelle asetetut päästövähennysvaatimukset

yhteiskunnallisesti liian tiukasti säännelty toiminta ei kehity innovatiiviseksi ja taloudellisesti tuottavaksi toiminnaksi jolloin logistiikasta saattaa pahimmillaan tulla hyödyn sijaan haittatekijä kilpailukyvylle vaikka yritys pyrkisikin toimimaan kaikin tavoin tarjotakseen asiakkailleen parasta mahdollista palvelua

minusta edustaja tuupainen on elävä esimerkki siitä että ikä sinänsä ei voi olla esteenä tilintarkastajan ammatissa toimi t

tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotettuja poistoja on saanut tehdä aikaisempien taantumien aikana

siirtyminen raskasta polttoöljyä käyttävistä aluksista kevyellä polttoöljyllä tai dieselillä kulkeviin laivoihin olisi niin ympäristön kuin telakkateollisuudenkin kannalta erinomainen muutos

arvoisa puhemies

nykyaikana tärkeä liikenteen muoto on tieto

päivittäin siirrettävän tiedon määrä on lisääntynyt valtavasti ja uusia sovelluksia sekä tekniikoita kehitetään jatkuvasti

nykylainsäädännön mukaista aukiolojärjestelmää on moitittu vaikeaselkoiseksi ja kuluttajien on ollut vaikea muistaa milloin kaupat ovatkaan auki eikä tuo muistaminen hallituksen esityksen voimaantultuakaan liian ongelmatonta olisi

kilpailun vapauduttua alalla ja uusien yritysten tultua alalle palvelut ovat monipuolistuneet ja innovatiivinen kehitys on kilpailun vuoksi jatkuvaa

ehdotettu uusi laki selkiinnyttäisi kuitenkin merkittävästi kauppojen aukioloa sallimalla ympärivuotisen sunnuntaiaukiolon kaikille vähittäiskaupoille

digitalisaation avulla on mahdollista myös kehittää muita liikennemuotoja toimivat tietoliikenneyhteydet kun mahdollistavat liikenteen ja tarvittavan kapasiteetin reaaliaikaisen seurannan

kauppojen kannalta siirtyminen ympärivuotiseen sunnuntaiaukioloon ei käytännössä merkitse suuria muutoksia nykyiseen verrattuna koska kaupathan ovat sunnuntaisin auki jo nyt puolet vuodesta

liiketoimintaansa aloittelevia kasvuhakuisia yrityksiä tulisi tukea ottamalla tuloverotuksessa pikaisesti käyttöön innovaatiokannustin

arvoisa puhemies

näin yritykset pystyvät nykyistä paremmin suunnittelemaan uusia toimintamalleja sekä vastaamaan nopeasti asiakasmäärien muutoksien asettamiin haasteisiin

käytännössä tämä voisi olla tutkimus ja kehittämistoimintaan myönnettävä erityinen veronhuojennus joka toteutettaisiin veronhyvityksenä yhteisöverosta ja perustuisi tutkimus ja kehittämistoiminnan palkkamenoihin

suomen telakkateollisuuden selviytyminen pahimmasta kriisistä tarvitsee valtiovallan toimenpiteiden ohella konkreettisia toimenpiteitä myös telakoilta ja laivan tilaajilta

panin suurella tyydytyksellä merkille edustaja eestilän ajatuksen siitä että harkinnanvaraiset valtionosuuden korotukset joissain tapauksissa pitäisi säilyttää

arvoisa puhemies

se on erittäin hyvä asia koska varainsiirtoverotushan on itseverotusta ja on erittäin tärkeää että verohallinnolla on aikaa antaa tarkat ohjeet veron perusteista niin että veron määrä osataan tarkoin laskea

erikoiskaupan liitto puolestaan on suhtautunut sunnuntaiaukiolojen laajentamiseen ymmärrettävästi sangen nihkeästi

erityisosaamisen säilyttäminen ja ammattitaidon ylläpitäminen tilanteessa jossa tilauskantaa ei ole riittävästi on tärkeää jotta alan kilpailukyky säilyy tulevaisuudessakin

julkiset

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan eri linjalla ja on lopettamassa nämä julkisen talouden suunnitelmassaan

valtion tehtävä on ennemminkin luoda yrityksille toimintaympäristöt joissa toimia kuin toimia itse aktiivisena palveluntarjoajana

erikoiskauppa on vastustanut kauppojen aukiolon laajentamista etenkin sillä perusteella että aukiolojen väljentäminen merkitsisi kauppakeskuksissa oleville erikoiskaupoille pakkoaukioloa sunnuntaisin

hallituksen esityksessä kuitenkin lähdetään siitä että elinkeinonharjoittajilla on mahdollisuus pitää kauppakeskuksessa oleva liike kiinni yhtenä päivänä viikossa

pidän erittäin tärkeänä että verohallinnolle annetaan parin kuukauden työrauha tehdä parhaan kykynsä mukaan

yleiskeskustelua täällä nyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietitä mukaisen alatiedot läheisimmän käsittely mukaiset ohjeet

omistajavastuun suositus viidestä minuutista eliittiä edusta ja

viime eduskuntakaudella päätetty uusiutuvan energian kehittämisohjelma on toteutettava

arvoisa puhemies

vaihtoehdoiksi näyttävät muodostuvan joko finanssivallan keskittäminen brysseliin tai sitten euroalueen hajoaminen